tällä hetkellähän tilanne on se että uudeltamaalta lähes joka ropelipääliike saa kansanedustajan ja isoilta puolueilta ei tahdo itä suomesta kohta saada läpi edustajia ollenkaan

nyt ei ole kyse mistään marginaaliasiasta tämä on suomen maatalouden ja maaseudun rakenteen keskeistä ydintä kun puhutaan maidontuotannosta ja työvaltaisesta kotieläintuotannosta

en nyt oikein ymmärrä miksi edustaja komi niin kauheasti pelkää naapurikaupunkia varkautta

tältä osin on erittäin vakavaa esimerkiksi se että maahanmuuttovirastolle jolle jatkolupien käsittely jatkossa annetaan ei ole myöskään annettu lisää resursseja

mitenkä on arvoisa ministeri jos savon maakunnat haluavatkin varmistaa yhteisen edunvalvontansa ja kehittämisensä ja maakunnat tekevät ratkaisun yhdistymisestä niin pirstotteko te maakuntaa

mutta se on tunnustettava että tehtyjen virheiden pitkittäminen uudella velkarahalla kärjistää myös tätä kriisiä

talousrikoksista oikeuteen ja vankilaan joutuvat kuittitehtailijat mutta nämä yhteiskunnan ylätasolla olevat suomalaiset bisnesmiehet voivat tehdä isojakin puhalluksia ilman että joutuvat edes rikosprosessien kanssa tekemisiin

on myöskin sillä tavalla että tässä maassa alue ja elinkeinokehityksen kannalta raideliikenne pitää nyt nostaa ihan uuteen asemaan

veropolitiikalla pitää edistää oikeudenmukaista tulonjakoa ja tukea työllisyyttä sekä torjua ympäristö ja terveyshaittoja

itä suomen kannalta herra puhemies tässä on myöskin hyvin tärkeä paavo lipposen esittämä itä suomen vahvistamisen ja kehittämisenkin juonne joka kannattaa tuoda esille

tai jos kunnat vaihtavat maakuntaa nyt varmistaakseen yhteisen edunvalvonnan niin että siinä on laajemmin keski savo samassa vaalipiirissä niin hyväksyttekö te tämäntyyppisen kunnista lähtevän vaikutuksen

eli kyllä tässä täytyy myöskin euroalueen pelisääntöjä tarkistaa

arvoisa puhemies

kyllä tämä vahvistaa edustuksellista demokratiaa ja toisaalta sitouttaa enemmän itä suomea laajasti yhteiseen kohtalonyhteyteen ja edunvalvontaan

kreikan oman sosiaalisen ja yhteiskunnallisen rauhan ja puolustautumisen mahdollisuuksia ja euromaiden vakautta pitää myöskin ajatella ja myöskin suomen valtiontalouden kestävyyden ja verorahojen kannalta pitää pystyä lopettamaan tämä maksatus tämä keskustajohtoisen hallituksen katteettoman vastikkeettoman lainan maksatus kun meidän valtiontalouden edellytys korostuu

kun vastuun määrä on suurempi kuin yksikään toinen meno tai vastuuerä suomen historiassa on kyllä syytä perin pohjin miettiä miten me parhaiten vältämme tappion vaaran

oli erittäin tärkeää tekona se että presidentti niinistö saattoi palkkansa vuoden takaiselle eli presidentti halosen tasolle

myöskään tarpeellista tulkintaa sinänsä auki kirjoitettujen uusien velvoitteiden merkittävyydestä ei kuitenkaan juuri käydä tai ainakaan selosteta auki tässä uusimmassa lausunnossa

mutta mitä tulee tähän lainsäädäntöön niin maahanmuutto ja turvapaikka asiat ovat erityisesti sisäministereiden ja maahanmuuttoministereiden neuvostossa

kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien aseman kohentamiseksi on korotettava perusturvan tasoa erityisesti asumistukea ja työmarkkinatukea sekä lapsiperheiden toimeentulotukea

itä suomen yhteinen vaalipiiri edistää ilman muuta itä suomen painoarvoa ja antaa mahdollisuuden ylimaakunnalliseen edunvalvontaan sitoutumiseen vaikeuksissa olevan itä suomen kehittämiseksi ja se kannattaa aivan avoimesti tuoda suurena myönteisenä asiana tässä esille

minusta on hyvä linja myös se minkä itä suomen maakuntaliitot hiljan savonlinnassa yhteisessä huippukokouksessa ottivat että itä suomen vaalipiirin toteutuessa on tärkeätä että itä suomen maakuntia ei pirstota elikkä etelä savo säilytetään myöskin yhtenäisenä ja kokonaisena maakuntana tässä vaalipiirissä

ihmiskaupan ja järjestetyn laittoman maahantulon torjunta ei onnistu pelkästään nykyisten lupaviranomaisten työllä ja lainsäädännöllä vaan vasta tehokkaalla ja viranomaisrajat ylittävällä toiminnalla estetään myös järjestelmän väärinkäyttö ja taataan sisäisen turvallisuuden ylläpito

nyt täytyy kyllä ottaa toinen ote

on tärkeätä että me teemme kaikki toimet täsmätoimina nyt elinkeinoelämän talouden työllisyyden ja alueiden kehittämisen kehykseen ja tässä mielessä teollisuuspanostukset vientiin ja myös ulkomaisten investointien saaminen suomeen on tärkeää

mutta se mikä tässä keskustelussa on jätetty säie katkaistu on ollut keskustelu verotuksen merkityksestä ja ylipäänsä suurten tulojen ja paremmin veronmaksukykyyn liittyvän verottamisen ajattelusta niin kuin myöskin se että valtion omistajaohjauksessa olisi pitänyt ottaa huomioon että valtionyhtiöissäkin saatetaan maksaa neljän pääministerin palkkaa johdolle

kaikki itä suomen maakuntaliitot toissa kesänä savonlinnassa totesivat että jos vaalipiiri tehdään laajemmaksi siinä pitää olla pohjois karjala pohjois savo ja etelä savo

lisätalousarviossa ei esitetä mitään konkreettisia sosiaaliturvan parannuksia

itä suomen maakuntaliittojen pari viikkoa sitten savonlinnassa olleessa kokouksessa otettiin kanta joka ei siis enää vastustanut tätä laajan vaalipiirin ajatusta mutta toi esille kyllä yhden tärkeän huolen että kun tätä vaalipiirijärjestelyä tehdään itä suomen osalta niin ei pidä pirstoa mitään maakuntaa esimerkiksi etelä savoa siinä yhteydessä

mutta kyllä edustaja sasille on sanottava että eurokriisin ytimestä espanjasta meidän ei ehkä ihan toivottavasti tarvitse lähteä soveltamaan toimia yksi yhteen

mutta tosiaan ehkä tämä auttaa ylittämään ohtaansalmen sillan ja myöskin kuvansinjoen kun tulee tämä laajempi vaalipiiri

miten suomi on alueiden erityispiirteiden meidän tuotanto olosuhteiden huomioonottoon nyt paneutunut ja miten eu tukijärjestelmän oikeudenmukaisuuden edistämiseen erityisesti nyt tässä yhteydessä panostamme

ja nyt tällä tehdään todella saman aikaan kun itä suomen kehittämisohjelmat ovat esillä vakava isku myös tätä asiaa kohtaan

työmarkkinatuen ja työttömyyspäivärahojen tasokorotuksella on parannettava työttömien toimeentuloa ja aktiivisilla työvoimapoliittisilla toimenpiteillä ehkäistävä heidän syrjäytymistään

tältä osin on myöskin maahanmuuton ja kotouttamisen perusedellytys se että tehdään tehokasta yhteistyötä eun piirissä

sitä sanaa edes ei seuraajien aikana kovin paljon ole käytetty

tämä ei etene näköjään kyllä myöskään sillä tavalla sinne minne pitäisi

itse asiassa nyt kunnat seutukunnat keskeisessäkin savossa voivat vaikuttaa maakuntaratkaisullaan tulevaan vaalipiiriuudistukseen ja toivoisin että alueet äänestäisivät nyt maakuntaratkaisullaan tämän hallituksen ja vihreiden ajaman ratkaisun nurin käytännössä kunnallisessa päätöksenteossa

arvoisa puhemies

myöskin on voimistettava enemmän kolmansiin maihin lähtö ja kauttakulkumaihin kohdistuvan sosiaalisen taloudellisen ja oikeudellisen kehityksen tukemista kehitysyhteistyövoimavaroilla millä saadaan myöskin estettyä tilanteen riistäytyminen inhimillisesti hallitsemattomaksi

olemme myös vastustaneet johdonmukaisesti yhteisvastuuseen ajautumista

samoin yksityisissä yrityksissä kovat arvot arjessa ja työelämässä vaan kovenevat

on ehkä näin että tällä yhteiskuntapolitiikalla kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminenkään ei onnistu ja jos se epäonnistuu ei myöskään talouden uusi pohja kasva

on nimittäin totta että meillä muun muassa turvallisuuden osalta on näillä tietojensaantiasioilla ja myöskin väärillä asenteilla aiheutettu erittäin nurinkurisia tilanteita

toivon minäkin että tätä arvostetaan

mutta edustaja soini kun minäkin olen huolissani euroopan keskuspankin roolista siitä että rahoitetaan jäsenmaiden budjetteja ja aiheutetaan varjovelkaantumista myös suomelle tässä ekpn operaatiossa niin vieressäni istuu suomen pankin pankkivaltuutettu ja varapuheenjohtaja edustaja ruohonen lerner kiinnostaisi kuka valvoo parlamentaarisesti suomen vastuita tässä tilanteessa

ekn linja näkyy selkeästi kovenevan mutta siellä samaan aikaan kun ihmiset elävät epävarmuudessa tulevaisuudesta irtisanomisten pelossa samaan aikaan ahneus ja moraalikato näkyvät johdon palkkauksessa

onhan se aika erikoista että suomessa toki murha on sanktioitu ja rikosoikeudelliset seuraamukset siitä seuraa mutta vakavan rikoksen suunnittelu ei ole sanktioitu rikosoikeudellisesti

on valitettavasti herra puhemies todettava että suomi on turvapaikkajärjestelmän hallinnossa ja kotouttamisessa toistamassa ruotsin virheet kuin rännissä

sen takia politiikan ja hallituksen vastuu on kuten sosialidemokraatit ovat edellyttäneet et tä oikeudenmukaisuus näkyy veronmaksukyvyn mukaisena verotuksena

nimittäin työkyvyttömyyseläke ja sairauspäivärahahakemusten hylkääminen on selvästi johtamassa tilanteeseen jossa hakija putoaa kaikkien tukiverkkojen ulkopuolelle mustaan aukkoon

tässä on kyseessä myös koko suomalaisen hyvinvoinnin suomen talouden nousun perusta

tätä sisäministeriö on pitempään jo esittänyt niin että kyllä tässä nyt eduskunnankin taholta meidän pitää paineita saada että tämä oikea suhde näihin asioihin tulee

rouva puhemies

jos meidän keskeinen vientiteollisuutemme metsäteollisuus ajetaan nyt syvimmän laman aikana alas meille tulee olemaan erittäin vaikeata paitsi itä suomen myös kansallisen edun vaalinta ja talouden ja työllisyyden hoito

on nimenomaan tämmöinen liuuttamisen vähä vähältä pala strategian vaara minkä takia oli myös hyvä että valtiovarainvaliokunta kävi vielä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa eilen aamulla tätä asiaa läpi

hallitusohjelmassa on erittäin voimakkaasti painotettu tukien ja koko järjestelmän tarkastelua nuorten päätoimisten viljelijöiden aseman näkökulmasta muun muassa nuorten maidontuottajien aseman näkökulmasta

vuosi ennen vaaleja kreikan ensimmäisen lainapäätöksen yhteydessä edellytimme veronmaksajille mahdollisesti lankeavan taakan jakamista sijoittajien pankkien ja muiden rahoituslaitosten kanssa

itse asiassa hallituksen pitää nyt pikaisesti myös nämä yleiset toimintaedellytykset saada kuntoon energian saanti kuten on mainittu puuhuolto ja vihdoin tämä rämpiminen venäjän puutulliasian kanssa pitää saada koivukuidun osalta hoidettua

kelan valtuutetuissa olemme tämän ottaneet erityisesti esille ja kelan valtuutettujen sosialidemokraatit ovat edellyttäneet tässä myös jatkotoimenpiteitä ja asiassa on myös ministeriön puolella edettävä

tämän takia sdp on pitänyt erittäin tärkeänä että voitaisiin kyseenalaistaa näennäisviljelyn palkitsemista virkamiesviljelyn erityiskohtelua tällaisten wahlroosien mittavia tukia

on myös uskallettava avoimesti pohtia ja arvioida onko sisäasiainministeriö oikea ministeriö kotouttamistoimien hoitamiseen

puheenjohtaja sasin kanssa saimme erittäin vahvasti kansanvallan eduskunnan budjettivallan ja kansallisen talouspolitiikan näkökulmasta myöskin selvät linjaukset jotka kaikki muuten menevät kirkkaasti ohi keskustan vastalauseen

tämä on aika vakava kysymys ja tämä teidän kannattaa ottaa esille samoin kuin se että te olette esittänyt valtion progressiivisen verotaulukon huojentamista kaikkein suurimpien tuloluokkien osalta mikäli kokoomus ja tämä hallitus jatkavat miljardilla eurolla

nyt tilanne on se että koko itä suomen ja koko suomen teollisuuden osalta meillä on erittäin isoja aukkoja edelleen metsäteollisuuden toimintaedellytysten osalta

vaadimme myös että euroalueella pitää ottaa käyttöön pankkivero ja kattava rahoitusmarkkinavero sekä muita rahoituslaitosten riskikykyä vahvistavia toimia

oikeuskansleri on pyynnöstäni myös selvitellyt asiaa ja raportoinut tästä elokuun lopussa jolloin on todennut että hän ottaa omana aloitteenaan oikeuskanslerinviraston seurantaan tämän asian

kyseessähän on keskeisesti työllisyyden koulutuksen ja asumisen edellytysten varmistaminen ja itse asiassa ely keskusten käskytys ei operatiivisesti riittävästi käy sisäministeriön taholta

osalta syylliset

täytyy sanoa että edustaja kettunen oli kyllä vanhalla kunnon smp linjalla että maatalous pitää sosialisoida eli kaikki pitää vain maksaa verorahoista

minä haluan vaan omalta osaltani pohjois savon maakuntavaltuuston puheenjohtajana todeta että minä olen pitänyt erittäin hyvänä sitä että vanhentunut maakuntajako tarkistetaan enemmän toiminnallisia tarpeita vastaavaksi ja esimerkiksi savon maakunta olisi erittäin perusteltu siihen kehittämistyöhön ja niihin vaikeuksiin nähden missä itä suomessa ollaan

koska kyse oli viime kädessä pankkien tukemisesta tuki olisi pitänyt antaa avoimen vastikkeellisen ja väliaikaisen tuen muodossa

yleiskeskustelu on päättynyt p

tässä verojaoston puheenjohtaja esitteli tämän valtiovarainvaliokunnan yksimielisen mietinnön tarkastellen asiaa suomen kilpailukyvyn ja merenkulun merkityksestä lähtien

yritä

nimittäin selvästi todetaan että vaikka nykyisen vakaus ja kasvusopimuksen velvoitteisiin ja rajoituksiin verrattuna lisärajoituksia ei pidettäisikään yksittäisinä muutoksina valtiosääntöoikeudelliselta kannalta ja merkittävinä ne tosiasiallisesti kaventavat tuntuvasti eduskunnan budjettipolitiikan vaihtoehtoja tietyissä suhdannetilanteissa

tämä on arvovalintaa ja suomalaisten heräämisen aika on koittanut ja tämä tajutaan jo nyt ihmisten keskuudessa

herra puhemies

tältä osin pitäisi arvioida millä tavalla kotouttaminen parhaiten voitaisiin varmistaa niin että tämä nykyinen maahanmuuton tilanne ei lisää työttömyyttä ja syrjäytymistä

ehkä merkittävin muutos joka minusta eduskunnan kannalta budjettivaltaa käyttävänä on nyt tapahtunut

suomessa linja tiukkeni ja kirkastui sosialidemokraattien vaatimusten mukaisesti vaalien jälkeen

pöydällepanoa varten esitellään waiverista sen toinen asia

edellisen hallituksen aikana keskusta ja maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttila pysäytti kalastusoppaiden kehittämisen ja tämän järjestelmän kehittämisen

sosialidemokraatit pitävät tärkeänä että tässä tilanteessa jossa suomen vientiteollisuuden ja kansallisen kilpailukyvyn varmistaminen on entistä tärkeämpää koko hyvinvoinnin ja suomen talouden ja työllisyyden perustan kannalta tehdään näitä ratkaisuja tässä suhteessa

puhemiesneuvosto ehdottaa että meni mietitä pannaan pöydälle toinen kymmenettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto hyväksytään

uusi hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri urpilainen ovat toimineet määrätietoisesti ja sinnikkäästi

myös naisten aseman parantaminen on ehdottoman voimakkaasti nostettava kotouttamisessa keskiöön

tämän takia eduskunta edellyttää että vaiheittaisten muutosten kumulatiivinen vaikutus eduskunnan budjettivaltaan sekä kansalliseen suvereniteettiin on otettava korostetun huolellisesti huomioon jos eu sääntelyä jatkossa aiotaan edelleen vahvistaa kansallista päätöksentekoa rajoittavalla tavalla

herra puhemies kannata edustaa rubenin esitys

ovatko ne tosiaan wahlroosit ynnä muut joille meidän pitää tätä velkaa ottaa vai voisitteko te olla valmiita lopettamaan sen istumisen kahdella jakkaralla ja tunnustaa että siellä on niitä näennäisviljelijöitä jotka saavat tarpeettomasti hintatukia ja tuettaisiin päätoimisia yleensäkin maataloudessa enemmän kuin tänä päivänä tehdään

savon voitaneen menetellä päivi rissasen kolmannen ja neljännen yö asian osalta väite ei tälle eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina toinen kymmenettä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

meillä on tällä hetkellä liian vähälle huomiolle jätetty myöskin perheenyhdistämisjärjestelmän kautta tapahtuva erityisesti somalien massiivinen maahantulo ja sen aiheuttama kotouttamistarve

myös teen ehdotuksesta seitsemän kahdeksan yhdeksän

justeeriin

tähän mennessä suomen suojaamattomista saatavista kriisimaista on pääosin päätetty keskustavetoisten hallitusten toimesta

ihan lyhyesti

tämä on erittäin tärkeä asia nimenomaan että uutta normistoa sovelletaan suomen perustuslakia ja sen mukaista vallan kolmijakoa kunnioittavalla tavalla

joskus museoon tehty yhdestä poikkeavat muutosehdotukset eksyy a crime neuvomme äänestämään miten työnjohdosta kettusen alkusyksy ei pyydä vasta

kesällä toivoin että krpltä liikenisi ruandan tutkimuspiikistä ja hiihtoliiton dopingtutkinnasta edes muutama tutkija selvittämään nova groupin konkurssia ja vaalirahoitusta